mutta nopeasti

ilmoitusluontoisena asiana

osittain ainoa lusikan toiseen käsittelyyn esitellään vain eristyksen seitsemän ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta sekä selityksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä

eduskunta hyväksyy sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan selityksen

asian käsittely keskeytti b a

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen kahdeksas erosi ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

käsittelyn pohjanalakivaliokunnan mietintö kylmät ja tarvittavat pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

mää keskustelua varten esitellään kaveri neliosaisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

on päättynyt

no niin ehkä voimme nyt todeta että tämä debatti on korkeimmillaan käynyt ja siirrymme tuonne varsinaiseen puheenvuorolistaan

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely vonkaa

ainoan käsittelyä esitellä päivysti viidessä asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

hyvä

kiitoksia

täällä on runsaasti ihan riittävästi pyydettyjä puheenvuoroja ja ministerit sama käytäntö että tehdään muistiinpanoja ja otetaan vastauskierros jossakin vaiheessa

tässä vaiheessa pieni ystävällinen huomautus että ehkä edustajat kuitenkin keskittyisivät tähän otsikkoasiaan ja jättäisivät nämä viime päivien ehkä löyhästi tähän asiayhteyteen liittyvät tapahtumat jonkun muun porukan arvioitaviksi

edustaja heikkilälle annetaan mahdollisuus varmaan väärinymmärryksen oikaisemiseen mutta toivoisin että nyt annettaisiin mahdollisuus näille muillekin puheenvuoron pyytäjille ja tämmöinen henkilökohtainen debatti jätettäisiin vähemmälle

ensimmäisen käsittely esitellään päivystyksen kahdeskymmenes suosi käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

täysistunto alkaa tuon tytön

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

hyvät edustajat debattivaihe on päättynyt mutta minä katson asialliseksi edustaja kataiselle antaa vielä yhden puheenvuoron koska hän haluaa vastata varmaan tuohon pääministeri kataisen loppupuheenvuorossa olleeseen väitteeseen

kun huomasin että esimerkiksi edustaja pekkariselle jäi jotakin sanottavaa niin hän on aika lähellä tuossa listan etupäässä että hän pystyy siinäkin vielä tämän huomionsa esittämään

ainoan käsittelyyn esitellään variksen kuudesosan käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yksitoista

keskustelu asennus ja koko

huomautan keskustelun tässä vaiheessa että vastauspuheenvuoron saaminen ei ole tässä istunnossa kansanedustajan subjektiivinen oikeus mutta myönnän vielä seuraavat vastauspuheenvuorot

edustajat rantakangas niikko vehviläinen ja rehula

voitte käyttää tuota koroketta

kiitoksia

sitten jatketaan

kiitoksia

ja sitten ministeri ihalainen

puheenjohtaja arhinmäki aikaisemmassa puheenvuorossaan kritisoi hallituksen tuloveropoliittista linjaa siitä että se on ikään kuin lieventänyt progressiota

meillä keskustelua vaan esitellään waiver sen kolmas osia puhemies vei puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

on vain pyritty siihen että progressio ei kiristy ja tämä on aivan täyttä faktaa

tennilä minä olen monta kertaa ihaillut teidän sinnikkyyttänne kun te puhutte pienituloisten ja sosiaalietuuksien varassa elävien puolesta

toivon kuitenkin että tämä debatti jos se sallitaan vie tätä keskustelua eteenpäin ettei enää toisteta varsinaisissa puheenvuoroissa aivan välttämättä kaikkea sitä mitä debattipuheenvuoroissa on sanottu

yritetään kirjata täältä ylös

kuten hallitusohjelmaan on kirjattu lain uudistamisessa turvataan niin luonnon monimuotoisuus ja monikäyttöisyys kuin myös kansantalouden puunkäyttäjien ja metsänomistajien edut

tästä aihepiiristä sallitaan muutamia lisäkysymyksiä

ne käytetään

painike on jo suljettu mutta seisaalleen nousten voi sitten kun nämä on käyty ehkä vielä saada jonkun vastauspuheenvuoron

ensimmäisen käsittelyn esitellä yhdistyksen kolmasosa käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kaksi päätetä lakiehdotus vie ehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt

olkaa hyvä

lähetekeskustelua vartioi sillanpää yrityksen neliosasi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

tässä liikennepoliittisessa keskustelussa usein häiritsee se että panostukset tieverkkoon tietoliikenneverkkoihin yleensä väyliin nähdään ikään kuin pelkkänä kulueränä eikä nähdä sitä toista puolta minkälainen tuottavuuden lisäys olisi aikaansaatavissa jos näitä hankkeita pystyttäisiin oikea aikaisesti toteuttamaan

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

sitten debattiosuuteen

minä yhdyn liikenneministerin esittämään näkemykseen siitä että viimeistään hallitusneuvottelujen yhteydessä on välttämätöntä palata näihin liikenneinfran vaihtoehtoisiin rahoitusmalleihin koska tällä konseptilla emme pääse riittävästi eteenpäin

minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja wee panicia seisaalleen nousten ja edustaja

ensimmäiseen käsittely esitellä paidan kolmas aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäisen käsittely esitellään väyrystäkin seitsemäsosan käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

me emme kyllä kykene siihen ellei sitten näitä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta välttämättömiä kehittämishankkeita rahoiteta jollakin vaihtoehtoisella tavalla ja siirretä sitä kustannuspainetta hallitusti jonkin verran pidemmälle ajanjaksolle

yleiskeskustelu on päättynyt

yritä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena

on päättynyt

skinnari sanomaa niin että hän kritisoi sitä että hallitus halusi voimakkaasti ja massiivisilla toimin lieventää kansainvälisen laman aiheuttamia lieveilmiöitä suomessa

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivitys neljäsosa käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

ensimmäisen käsittely esitellään pääjäristyksen

toisen käsittely esitellään päivystyksen kahdeskymmenestoinen asuu nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

oli päättynyt että yritä yksityiskohtaisen käsittelyltä

on päätetty

yritä yksityiskohtaisen käsitettä

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sekä lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on paha että lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs sasi

lakiehdotuksen sivonen käsittely

minä en kerta kaikkiaan voi uskoa korviani jos te todella tarkoititte tätä

sitten jos ajatellaan sitä jatkumoa niin jollakin tavalla tuntuu sitten oudolta jos silloin oltiin sitä mieltä että arvosteltiin velkaantumisen määrää ja nyt sitten ollaan kertomassa sitä että ei tätä ikään kuin kestävyysvajetta mikä oli välttämätöntä ottaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustamiseksi nyt saakaan lähteä kuromaan kiinni

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä